toinen kysymys on se että olisi ehkä mietinnössä hyvä ollut selvittää onko suomen valtiolla tai suomen pankilla aikaisempia voimassaolevia vastuita imflle ja jos on minkä suuruisia ja sitten olisi ollut hyvä selvittää ehkä hieman sitä mitkä ovat mahdolliset riskit tällaisessa asiassa

taas hallitus antoi niin sanotun hiljaisen lupauksen markkinavoimille

matti vanhasen toinen hallitus on ollut maanviljelijöille pettymys

hallitusneuvotteluiden jälkeen odotukset olivat korkealla sillä viljelijöille luvattiin vaikka mitä

eli en nyt moiti mutta hieman odottaisin että valtiovarainvaliokunta olisi hieman tarkemmin näitä tietoja meille jakanut

onko tämä ministeri pekkarinen väärin

mtkn toinen puheenjohtaja mauno ylinen totesi että kaikki asiat ovat hautautuneet työryhmiin

minulla ei nyt ole hallituksen esitystä mutta epäilen että sielläkään näitä tietoja ei ole kovin tarkkaan selvitetty

myös tästä puhuivat bioenergiayhdistys biokaasuyhdistys ja erkki kalmari että tämä pitäisi korjata ja sen tähden tuo muutos on ihan paikallaan

herra puhemies

minulla on tässä kokoomuksen viime vaalien vaaliohjelma vastuullinen markkinatalous

arvoisa puhemies

mutta tiedämme että imf on rahan tarpeessa ja valtuuksia tarvitaan

se läpinäkyvyys ei kuitenkaan edellytä sitä että määräysvalta siirtyy esimerkiksi meidän osaltamme brysselin jollekin virkamiehelle ja sitten vielä rangaistustenantovalta mitä komissio nyt esittää ja haluaa

yksi ajankohtainen kysymys tässä on kreikka euroopan unionin jäsenmaa joka on myös yhteisvaluutassa mukana ja on syvässä kriisissä ja mahdollista on että muitakin eu ja euromaita tulee samaan tilanteeseen

ja edelleen

se haluaa vallan ja se tulee ilmeisesti sanomaan sitten että teidän budjettinne ei saa olla alijäämäinen juuri yhtään tai sen täytyy olla jopa ylijäämäinen

vakautuspakettiin sisältyy talouspolitiikkamme perusteiden ja itsenäisen päätösvaltamme kannalta ehdotuksia jotka menevät syvälle kansalliselle tasolle kuuluvan suvereniteetin piiriin

tällä te voititte vaalit saitte mahtavan aseman vallan valtioneuvoston kammareissa valtiovarainministerin salkun puolueen puheenjohtajalle

tämä pohja joka on ollut koko ajan luisuva alaspäin on sellainen että sillä ei kerta kaikkiaan voida jatkaa

selonteko sekä maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö lausuntoliitteineen sisältää monenlaisia erittäin hyviä ajatuksia ja tavoitteita

saattaa olla että eu euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmä joutuvat toteamaan että eurooppalainen rahoitusjärjestelmä ei sisällä mahdollisuuksia nostaa umpikujaan ajautunutta jäsenmaata ylös ilman amerikkalaisten japanilaisten ja muiden imfn suurrahoittajien apua eli imfn rahoitusapua

varmaan täältä

jos te olette tämän takana millä te kansalta luottamuksen saitte niin te nyt kerrotte tuleeko lapsiperheille indeksisuoja lapsilisiin

täällä tehdään se likainen työ kylläkin sitten eli annetaan työttömyyden kasvaa ja köyhyyden lisääntyä

hallitusohjelmassa on selkeät osiot

suurin toivo on pantu uusiutuvaan kotimaiseen energiaan jonka taannoin odotettiin luovan kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja maaseudulle

sitten ilmeni tuolla valiokunnassa että isot jäsenmaat saksa ja ranska eivät tule missään ta pauksessa hyväksymään tällaista ja britannia jopa eroaa unionista ennemmin kuin antaa päätösvaltaansa komissiolle

sillä kokonaisuudella jota te ette edellisessä hallituksessa saaneet miltään osin eteenpäin vaan päinvastoin väärään suuntaan pelastetaan tämä maa ja saadaan huoltovarmuuskin tätä kautta kuntoon

lapsiperheet kärsivät tällä hetkellä ruuan hinnannoususta erilaisten polttoaineiden ja energian hinnannoususta ja muun muassa hallituksen nostamista palvelumaksuista

arvoisa puhemies

uskomatonta on sekin että italian pääministeri berlusconi kävi helsingissä vaatimassa muilta tiukkaa talouskuria vaikka italian oma talous on täysin kuralla

sitten tulojen arviointi on aina epävarmaa lähivuosille ja sillä voidaan huijata kauheasti

emme me voi tätä maata hoitaa sillä lailla kuin teidän jäljiltä jäi

että otetaan velkaa hallitsemattomasti

pääministerin ilmoitus oli ympäripyöreä

rouva puhemies

selväksi tuli kuitenkin se että ministerit paavo väyrynen ja mauri pekkarinen ovat eri linjoilla kuin heidän oman puolueensa puheenjohtaja pääministeri kiviniemi

tässä viime päivinä kreikan osalta on puhuttu että kreikan vakava tilanne olisi tullut julkisesti tietoon vasta näinä aikoina

söitte valtion kassaa arviolta miljardin pari kolme

eli kaiken kaikkiaan se politiikka on kerta kaikkiaan tiensä päässä

ja nyt on uusi aika ja nyt tehdään sitten nopeita ratkaisuja mihin makeisveron hylkääminen brysselissä johti

euron ja monien euromaiden kriisi ei ratkea sitomalla suomen kansaa yhä enemmän vastuuseen muiden maiden hulvattomista veloista

että tarvitsee etsiä joku keino

kukin jäsenmaa maksakoon omat

suomen maine yhtenä maailman vähiten korruptoituneista maista on erityisesti viime eduskuntavaaleihin liittyvissä epäselvissä ja kohtuuttomissa rahoitussotkuissa kärsinyt suuren ja kauaskantoisen vahingon

maaseudun elinkeinopolitiikassa muun muassa helsingin yliopiston mikkelin ruralia yksiköllä on monenlaisia mainioita ehdotuksia

silloin suuressa valiokunnassa itsekin kysyin ja muistelen että siitä käytiin pieni keskustelu silloisen valtiovarainministeri kalliomäen kanssa mitä kreikalle tehdään kun se on jäänyt kiinni tällaisesta rikkeestä tai suorastaan rikoksesta

syynä on kaikkien suurten puolueiden vaipuminen vaali ja rahankeruuorganisaatioiksi jotka ovat lähes keinoja kaihtamatta pyrkineet saamaan rahaa valtaa ja asemia

yhdymme myös siihen että maaseutu tulee ottaa kaikessa päätöksenteossa niin kunta palvelu ja elinkeinoasioissa kuin aina eläkepolitiikkaan asti vahvasti huomioon

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy kaikkiin selonteossa ja siitä laadituissa lausunnoissa ja mietinnössä esitettyihin tavoitteisiin ja lupauksiin

emme koskaan saaneet varmuutta kuinka paljon keskusteltiin mutta mikä oleellisinta kreikka ei saanut minkäänlaista rangaistusta

maaseudulla asuu suomen kansalaisia jotka odottavat katetta näille lupauksille

en tiedä olisiko siihen ollut mahdollistakaan rangaistusta antaa mutta mikä vielä pahempaa euroopan unionin valtiovarainministerit ja ekpn neuvosto ja muut eivät puuttuneet millään lailla vaan kreikka sai jatkaa eikä joutunut korjaamaan taloutensa perusasioita

arvoisa puhemies

hautala juuri totesi että tällainen yhtenäinen menettely ja läpinäkyvyys toivottavasti ja kohtuullisuus tulevat voimaan euroopan unionissa

jotta hallituksen politiikka tulevaisuudessa olisi nykyistä tuloksellisempaa ehdotan että eduskunta hyväksyy seuraavan lausuman mietinnössä esitettyjen lisäksi

puolueiden tulisi olla kansalaisyhteiskunnan keskeisiä toimijoita jotka aatteellaan ja omilla poliittisilla ohjelmillaan sekä kyvykkäillä ehdokkaillaan kilpaillen tarjoaisivat selkeät aatteelliset vaihtoehdot äänestäjille

mutta se jäi mietityttämään kun luin tämän esityksen että täällä ei edustajanpalkkion verotuksesta puhuta yhtään mitään

eduskunta edellyttää että hallitus parantaa kyläkoulujen ja kauppojen toimintaedellytyksiä estää postipalveluiden heikkenemisen ja lisää valtion rahoitusta alemman asteisen tiestön sekä nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen ja muutoinkin tehostaa maaseutupolitiikkaa

näin sitten nyt kun tuli tämä paha taantuma kreikka ajautuikin niin syvään kriisiin että nyt se on tässä tilanteessa minkä kaikki hyvin tiedämme

eli on häpeä myös ensinnäkin se että kreikka näin väärensi tietonsa mutta on myös häpeä se että ekp ja euroopan unionin neuvosto eivät millään lailla puuttuneet siihen asiaan silloin kun siihen olisi pitänyt puuttua

arvoisa puhemies

suuret vaalirahat ovat peräisin rikkaalta ay liikkeeltä parhaita liikepaikkoja haluavilta suurliikemiehiltä ja näiden apureilta sekä kansalta kerätyistä ja raha automaattiyhdistyksen ja säätiöiden kautta kierrätetyistä varoista

nyt ollaan tässä suossa joka vaarantaa koko euron ja murentaa koko järjestelmän uskottavuutta vakavalla tavalla

rouva puhemies

nyt on tietysti sitten iso kysymys se selviääkö kreikka tästä tilanteesta ilman muiden euro ja eu maiden tai imfn tukea

kenelle

rahoitusvero ok ei siinä mitään

miksi te ette sitä tehneet jos tanskassa oli jo valmis malli viime vaalikaudella kun teillä oli valtiovarainministeri ja teillä oli monia muita tärkeitä ministereitä olitte kuitenkin toinen johtava hallituspuolue

ei lienekään sattuma että parhaita paikkoja valtaville kauppakeskuksilleen haluavat yksityiset liikemiehet antavat suurten puolueiden harvoille ja tarkoin valituille poliitikoille jopa kymmenientuhansien eurojen vaalituet

suurten hallituspuolueiden aivan uudelle tasolle nostama vaalirahasotku on tuhonnut siis suomen kansainvälisen maineen ja oman kansan luottamuksen politiikkaan

tarvitaan todella voimakkaita ja nopeita toimenpiteitä jotta kreikka pääsee jaloilleen ja sitä kautta euron uskottavuus palautuu kohtuulliselle tasolle

kautta aikain sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto edeltäjineen ovat istuneet syvällä ay liikkeen sylissä nauttien sen verovähennyskelpoisten jäsenmaksutulojen virrasta suoraan vaalikassoihinsa

tässä olisi moniakin yksityiskohtia mutta otan esille saman kuin minkä ed

onneksi kreikka on pieni jäsenmaa pieni vaikuttaja mutta niin kuin tiedämme niin nämä armottomat markkinavoimat kyllä rankaisevat hyvin herkästi kaikkia

nylund juuri totesi

eli teidän toimenpiteidenne johdosta kunnat velkaantuivat rajusti viime kaudella ja irtisanoivat väkeä ja työntekijöitä lomauttivat ja niin edelleen

eli kreikka joutuu tekemään ja sen on tehtävä erittäin kipeitä talouspäätöksiä ja varsin nopeasti

tässä yhteydessä todetaan että linjataan myös ne toimenpiteet joita tarvitaan sen varmistamiseksi että loppuasiakkaiden ja kuntien kustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla

puheenjohtajat vanhanen ja katainen väittivät taannoin kirkkain silmin että nova groupin ja kmsn tuilla ei ollut minkäänlaista vaikutusta vaalien tulokseen

te myitte valtion omaisuutta

mutta jos kreikka tekee niin kuin siltä toivottavasti nyt edes vaaditaan niin levottomuudet kaduilla ja kaikenlaiset ikävät seuraukset ateenassa ja muissa kreikan kaupungeissa näkyvät varmasti hyvin kriittisellä tavalla

ja sekin on laskettava kun tuottavaa omaisuutta myydään siihen tulokseen

mitä tulee sitten tämän elvytysvaikutuksiin niin pidän kyllä tätä erittäin huonosti valittuna elvytyskeinona tässä äärimmäisen vakavassa talouden tilanteessa

esimerkiksi omassa kunnassani niin kuin kyselytunnilla totesin eilen käsiteltiin tätä hanketta ja se on hirvittävän kallis se on aivan älyttömän kallis tämä järjestelmä

jos vaalimainonta johon konkurssiyhtiöiden rahat käytettiin ei merkinnyt mitään miksi puolueet haalivat hämärissä kammareissa näitä rahoja

jälleen annetaan esimerkiksi paljon työllistäville osuuskaupoille joilla on työvoimaa ja talous erittäin vahvassa kunnossa miljoonien potti kansaneläkerahoitusta

arvoisa puhemies

tämän halusin tuoda tässä yhteydessä esille koska kysymys on siitä että suomalaisia pääomia näin ilmeisesti tullaan käyttämään myös euroopan unionin ja emun jäsenmaan kriisin ratkaisemiseksi tämän yhden osalta ehkä useammankin

viljanen puhui starttirahasta sinänsä pitää paikkansa ja siinä starttirahan jakamisessa varmasti tulee niin sanottuja luottotappioita